jos ajattelee että jos ihminen vie rahaa pankkiin olettaen että hän saa sen sitten jossain vaiheessa elämässään jopa korkojen kanssa takaisin niin tässä asiassa nämä kolme viisasta miestä sanoivat että he kokevat niin että he eivät elinaikanaan tule saamaan noita rahojaan takaisin

arvoisa puhemies

edelleen puhemies niinistö totesi tämän vuoden heinäkuun lopulla että nopeasti kasvanut valtionvelka on iso ongelma kun hän kommentoi valtiovarainministeri jyrki kataisen budjettiehdotusta

vaikka velkaa otetaan paljon ja vaikka se tulee olemaan suuri ongelma niin kukaan ei kanna siitä huolta

toinen eduskunnan viisas mies

kansanedustaja bjarne kallis totesi täällä eduskunnassa syyskuussa kristillisdemokraattien ryhmäpuheessa ensi vuoden talousarviosta että on raukkamaista puhua tiukasta menokurista verojen kiristämisen tarpeesta mutta kuitenkin olla ryhtymättä sellaisiin vaan siirtää ne seuraavalle hallitukselle

kallis jatkoi seuraavasti valtionvelan määrästä

kun kuuntelee ministereitä kun kuuntelee kansaa kun kuuntelee kansanedustajia niin kyllä kaikki kauhistelevat tätä velkakierrettä

mielestäni ja ryhmämme mielestä se tarkoittaa sitä että hallituksella ei ole rohkeutta näin ennen eduskuntavaaleja lähteä tekemään menoleikkauksia ja etsimään uusia tulonlähteitä

kun ed

ministeri thors totesi maanantain mot ohjelmassa että maahanmuuttajien etuudet eivät ole muuttuneet vaan ne ovat olleet samat silloin kun maahanmuuttoasioista vastasi aikoinaan ministeri rajamäki

verotuksen painopiste on siirretty työn verotuksesta kulutuksen verottamiseen samalla kun progressiota on kevennetty euromääräisesti eniten korkeimmissa tuloluokissa

arvoisa puhemies

rajamäki jäi

puhemies

yhtenä syynä tähän voidaan pitää suomen maksamia sosiaalitukia osalle maahanmuuttajista mitkä luvut ovat viime aikoina tulleet julkiseen keskusteluun

jos otan omasta kotikaupungistani varkaudesta esimerkin

hyvä niin että perustuslakivaliokunnan asiantuntijat olivat sitä mieltä että tämä asia on nyt järkevä kohtuullistaa ja nimenomaan kumota voimassa oleva asetus

ja kun vertaa siihen että ruotsissa tuo vero on nolla

tuossa ed

kuntien talouskriisin ongelmat palvelujen tuottamisessa kohdistuvat juuri niihin jotka ovat usein niistä eniten riippuvaisia elikkä pienituloisiin joille laadukkaat kuntapalvelut ovat paras turva

tuo kolmeosainen sakokaivo on eräs ratkaisukeino joka tulee tässä uudessa laissa mukaan ja tiedän että jo pelkästään se on monelle haja asutusalueella asuvalle henkilölle iso ja merkittävä helpotus

ihailtu pohjoismainen hyvinvointimalli sisältää melko korkean veroasteen jonka avulla tuotetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja samalla on mahdollista pitää yllä myös korkeaa työllisyysastetta

toki tätä asiaa voidaan uuden hallituksen aikana vielä täsmentää ja korjata jos sellaisia puutteita tässä asiassa on

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kiirehtii hallitusta ottamaan käyttöön haittaveroja joiden avulla voidaan sekä lisätä verotuloja että saada kansanterveys ja taloushyötyjä yhteiskunnalle

rajamäki mainitsi äsken kyllä vähän hutaisemalla tehty

kannustamme hallitusta tiukentamaan alkoholi ja tupakkaveroa samoin ottamaan käyttöön rasvaveron ja tarttumaan myös esityksiimme eräiden pääomaliikkeiden tuntuvammasta verottamisesta

korkean osaamisen maassa on löydettävä mahdollisuuksia muuttaa tuotannon siirtymisen kurssia takaisin maahamme

vientiteollisuuden vahvistamiseksi tarvitaan uutta suuntaa vihreän teknologian sekä palveluiden saralta

suomi on vuosia niittänyt mainetta terveys ja koulupalvelujen laadulla sekä toisaalta tietoteknologian edelläkävijänä

tähän periaatteeseen yhtyy myös käsittelyssä oleva luonnonvaraselonteko

kaikessa luonnonvarojen käytössä on huomioitava lastenlastemme ja heidän lastensa suomi

kansantaloutemme rakentuu erittäin vahvasti luonnonvarojemme varaan ja tulevaisuuden potentiaali onkin merkittävä

ekologinen jalanjälkemme on eurooppalaisittain painava ja siihen tulee kiinnittää huomiota tulevaisuudessa

suomesta ei saa tehdä koko euroopan luontoreservaattia jossa ei voi enää tehdä työtä tai kannattavasti yrittää

on hyvä että luonnonvarastrategiassa kiinnitetään huomiota luonnonvarojen alueellisuuteen ja niiden merkittäviin vaikutuksiin työllisyyteen väestön hyvinvointiin ja asutusrakenteen pysyvyyteen

suomen pohjoisten alueiden haavoittuvaan ympäristöön sijoittuvien luonnonvarojen hyödyntäminen sisältää ongelmia

kestävä tapa tavoitella hyötyä on kehittää olosuhteisiin parhaiten soveltuvaa tekniikkaa jolla vähennetään ympäristön saastumisen riskiä sekä meillä että muualla

on todettu että esimerkiksi pohjois venäjän kaivos ja metalliteollisuusyksiköiden ympäristökuormitus vaikuttaa alkuperäiskansojen kulttuuriin ja elinmahdollisuuksiin sekä heidän kulttuurimuotoonsa sidoksissa olevien kielten säilymiseen

meidän velvollisuutemme on toimia ottaen huomioon alkuperäiskansojen asema ja oikeudet

kaivosteollisuuden lipumisesta vieraisiin käsiin on oltu syvästi huolissaan

kotimaiselle kaivosteollisuudelle toiminnan elpyminen merkitsee kuitenkin mahdollisuuksia myös ympäristönsuojelullisesti ja teknisesti kehittyneen kaivosteknologian vientiin yhteistyössä ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden kanssa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kansantaloutemme suuri kysymys on onko globaali taantuma kääntynyt kestävään kasvuun vai perustuvatko vähäiset merkit käänteestä vain siihen että monien maiden elvytystoimet ovat olleet massiivisia ja yritysten on ollut pakko täydentää taantuman aikana tyhjentyneitä varastojaan

oletettavaa on että hallitusohjelman puolivälin tarkastelussa joudutaan toteamaan että erittäin moni uudistus jäi toteuttamatta uudessa tilanteessa

näemmekin että suurimpana esteenä selontekojen hyvin tavoitteiden toteuttamiselle on taloudellisten lukujen puute joka uhkaa jättää tämän selonteon kirjahyllyyn

tätä kevätistuntokautta leimaavat ennen kaikkea lisätalousarvion käsittely sekä ensi vuoden talousarvion lähetekeskustelu taloustilanteesta johtuen mutta tulemme käsittelemään myös monia selontekoja joista tärkeimpinä mainitsen itämeri selonteon ilmasto ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon sekä selonteon eu politiikasta

on yhä suuri vaara että kasvu ei ole kestävällä pohjalla ja jo syksyllä saatamme ajautua uuteen taantumaan tai vähintään pieneen notkahdukseen

merkittävä uhka on myös kreikan kriisi

euroalueen kriisit vaikuttavat suoraan myös suomeen

valiokunnissa on jo käsiteltävinä kotouttamislakia innovaatiopolitiikkaa ja pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategiaa koskevat selonteot

niiden taso ja huolellinen suuntaaminen on erittäin tärkeätä erityisesti siksi että elvytys tapahtuu täysin velkarahalla

hallituksen on syytä valmistella sekä verotuksen kiristämis että menojen säästämistoimenpiteitä kuitenkin niin että kumpikaan toimenpidekokonaisuus ei heikennä elinkeinoelämän toiminta ja työllistämisedellytyksiä

aikooko hallitus hyväksyä kaikki kolme uutta ydinvoimalahakemusta vai onko tarkoituksena hyväksyä kaksi tällä kaudella ja yksi seuraavalla

jos ydinvoimaloita tulee useita kuka investoi silloin uusiutuviin ja riittävätkö markkinaehtoiset syöttötariffit takaamaan esimerkiksi tuulivoiman rakentamisen tulevaisuudessa

jos keskustapuolue istuisi hallituksessa kun maataloustuet leikataan tai ehkä kristillisdemokraatit silloin kun aktiivinen eutanasia otettaisiin käyttöön niin voisi kysyä missä ovat arvot ja miten pitkälle me voimme olla hallituksessa kun kysytään periaatteista ja arvoista jotka ovat kunkin puolueen keskiössä

tulevaisuuden hyvinvoinnin perustasta on huolehdittava tänään

auttamalla nuoret kiinni työhön ja arkeen ehkäistään nuorten osattomuutta mutta samalla taataan myös varma tuotto nyt nuorten työllistämiseen sijoitetuille euroille

itämerta kuormittaa edelleenkin maatalouden ympäristötukien tehottomuus ja huono koordinaatio suomen omien hallinnonalojen ja kansainvälisten järjestöjen kesken

jos nuori syrjäytyy niin että hän nukkuu päivät ja pelaa yöt kadottaen arjen rytmin tänään on vaikea olla huomenna vastuussa tämän maan hyvinvoinnin rakentamisesta

arvoisa puhemies

kdn eduskuntaryhmän mielestä strategiassa tulee korostaa erityisesti merensuojeluun liittyviä näkökohtia ja sitä kuinka euroopan unionin ulkopuoliset maat kuten venäjä sitoutetaan itämeren alueen kehittämiseen

ydinvoimaan liittyy turvallisuus vastuu ja jätekysymyksiä joiden kestävä ratkaiseminen on välttämätöntä ja huomattavaa erimielisyyttä tulevasta energiantarpeesta on myös esiintynyt

eun huomion kiinnittäminen itämereen sekä saksan ja puolan kaltaisten keskeisten rantavaltioiden kiinnostuksen herättäminen edellyttää myös sitä että suomen hallitus on valmis nostamaan itämeren kysymykset keskeisemmälle sijalle omassa eu politiikassaan

kristillisdemokraatit korostavat ydinvoimaloiden vastuukysymysten ratkaisemista pikaisesti ja kestävällä tavalla

eu vaalien läheisyydessä on tarpeellista käydä laajasti keskustelua siitä mihin asioihin toivomme eun keskittyvän ja mitä asioita haluamme europarlamentaarikkojemme ajavan

nuorten urautuminen työelämän ulkopuolelle työurattomuus on estettävä

vastuun tulee olla riskin aiheuttajalla

kristillisdemokraatit haluavat eun selkeästi keskittyvän kansainvälisen tason kysymyksiin kuten ympäristö ja energiakysymyksiin ihmisoikeuskysymyksiin sekä kansainvälisen kaupan ja kehitysyhteistyön kysymyksiin

yhteiskunnalle on miljoonien ellei miljardien riski päästää vakavasti syrjäytyneiden nuorten joukko kasvuun

vastuiden tulee olla riskien tasalla ja myöntäessään oikeuksia uusiin ydinvoimalaitoksiin hallituksen on samalla edellytettävä niiltä riskiä vastaavia takuita joko vakuutusten tai rahastojen avulla

peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen tukeminen lisätalousarviossa ammattistarttien ja vapaan sivistystyön järjestämän opetuksen kautta on kiitoksen arvoinen juuri oikealla tavoin kohdentuva apu monelle nuorelle

vuosi sitten avauskeskustelussa edustajamme huomautti loppumassa olevasta nousukaudesta ja vaati pikaisia toimenpiteitä köyhyyden poistamiseksi